minkä vuoksi haluan käyttää puheenvuoron on se että hämeessä on tapahtunut laaja yhdistyminen hämeenlinnan alueella ja päijät hämeessä käydään parhaillaan kiivaita neuvotteluja yhdistymisestä

tässä valiokunnan mietinnössä keskityn tähän helsingin yliopiston verotukselliseen asemaan joka koskee apteekkia josta äsken juuri käytiin keskustelua

muistan myös muistaakseni viime kaudelta erään ankaran kannanoton että milloinkaan ei voida kuntaa liittää toiseen kuntaan jos sitä vastustetaan mutta tämä hallituksen esitys näyttää että se on mahdollista tietyin kriteerein

tämä helsingin yliopiston verotuksellisen erityisaseman muuttuminen johtuu kilpailuoikeuden näkökulmasta ja siitä johtuvasta lainsäädännöstä

näin on katsottu että helsingin yliopistolle tulee kompensoida ne kustannukset jotka aiheutuvat siitä että helsingin yliopisto joutuu luopumaan tästä vapaudestaan

siihen vaaditaan vaan sitten paljon osaamista ja taitoa todeta se mikä on alueelle hyväksi

toivottavasti silloin kuullaan paitsi tietenkin asiantuntijoita myös alueen asukkaita päättäjiä ja pitkään siellä eläneitä henkilöitä mutta tietenkin myös kriittisiä näkökulmia pitää kuulla

arvoisa puhemies

pidän erittäin hyvänä tätä esitystä ja se helpottaa tuulivoiman lisäämistä koska tuulienergialla on varsin hyvä menekki kansan parissa tällä hetkellä olkoonkin että energiakakusta tuulivoiman osuus on pieni

tämä lausuma tulee sisältämään sen että helsingin yliopistolle korvataan valtion taholta se määrä joka vastaa yliopiston apteekkiliikkeen harjoittamisesta saadun elinkeinotulon perusteella maksettua yhteisöveroa eli kun yliopiston apteekki maksaa sitä yhteisöveroa niin valtio korvaa sen sitten takaisin helsingin yliopiston apteekille

ihanteellista tietenkin olisi että löydettäisiin sellainen taso alkoholiverotukselle että käytetty alkoholi hankittaisiin täältä koti suomesta

mutta hallituksen esitys edistää energiantuotantomuotojen monimuotoisuutta

eli siis se määrä mikä käytetään ostettaisiin täältä alkosta tai muista paikoista joissa kulutusta voitaisiin seurata

tässä paksuudessaan se kuitenkin jää varsin kevyeksi opukseksi verrattuna hallituksen esitykseen eduskunnan aluehallinnon viranomaisten tehtäviä koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

olisin tietenkin toivonut tähän hieman enemmän sen avausta mitä tarkoittaa tämä koko kappale sen toiminta käytännössä siellä helsingin yliopiston apteekissa miten se vaikuttaa helsingin yliopiston apteekin toimintaan ja mitä ovat ne toiminnan muutokset ja vaikutukset

sähköomavaraisiahan me voimme olla se on ihan realistinen tavoite mutta se että olisimme täysin energiaomavaraisia suomessa ei mielestäni ole realistinen tavoite

toivon että tällä hallituksen esityksellä saadaan aikaan paremmat palvelut ja voidaan vastata nykyajan haasteisiin ikääntymiseen mutta myös pitää huoli siitä että korkeatasoinen koulutus suomessa pystytään turvaamaan

mutta aina mitä suurempi omavaraisuus sen parempi ja varsinkin nyt kun näemme mikä tämänhetkinen lumitilanne on on sitä parempi mitä enemmän voimme tuottaa itse energiaa

viime päivinä olemme saaneet myös lukea mediasta kuinka alkoholi on merkittävä tekijä kun puhutaan työikäisten kuolleisuudesta ja tutkitaan näitä tilastoja

sitten pitää pitää myös huoli siitä että on toimintavarmuus ja mahdollisuus tuottaa energiaa että ne ovat mahdollisimman nopeasti käytettävissä otettavissa käyttöön muun muassa kaavoituksen avulla

jos mennään ihan ruohonjuuritasolle niin nämähän kuitenkin loppupelissä koskevat apteekin asiakkaita ketä tahansa meistä jotka joutuvat hakemaan sieltä lääkkeitä tai muita tarvikkeita terveyden ylläpitämiseen ja sairauden hoitoon

euroopassa viini ja olut mielletään osaksi ruokakulttuuria

varmasti jokainen meistä kansanedustajista täällä haluaa mielessään ajatella ja kuvitella maailman ilman sotaa

loppupelissä kuitenkin poliitikot päättävät sodasta ja sitten kenraalit ja ehkä kirurgit sitten johtavat sen jälkeen sitä sotaa voi tietysti kuvitella kuka milläkin puolella

olisin toivonut että tätä asiaa olisi pystytty hieman enemmän avaamaan selkeämmäksi selkokielisemmäksi ja myös sitten paremmin ymmärrettäväksi tekstiksi

puolustusvälineiden hinta nousee jatkuvasti ja katson ainakin omalta kohdaltani että mielestäni se on hyvin tärkeätä että teemme yhteistyötä

sisältö varmasti on kohdallaan ja vastaa valiokunnan tahtoa mutta kiire näkyy pahanlaisesti tässä tekstissä

onhan alkoholin oikea käyttö myös osa tapakulttuuria ja tästä suomalaisten tapakulttuurin ohuudesta on usein puhuttu

varmasti ihan niin kuin täällä sanottiin puolustusvaliokunnan puheenjohtajan suulla ehkä vähempiin teknisiin yksityiskohtiin esityksen kohdalla olisi voitu mennä

nyt kun tämä keskustelun taso on lähtenyt myös tänne luonnontieteen puolelle niin mainitsen nyt senkin jos ei joku satu sitä muistamaan että muistaakseni säkylän ampuma alueella uhanalaiset lajit juuri säilyvät sillä että siellä on sitä ampumaharjoitustoimintaa niin hullunkuriselta kuin se kuulostaakin mutta näin minä muistelen asian olevan

oma poliittinen linjani on kuitenkin kaikkien asioiden suhteen se että tiedottaminen ja niin sanottu porkkana on asioiden hoidossa aina parempi kuin keppi

valitettavasti ihmisluonne on sellainen että useimmin keppi kovat toimet ja niin sanottu kuritus on ainoa keino saada asioita läpi

toinen asia

mielestäni tässä tilanteessa on hyvä että ylipäätään päästään tekemään korotuksia mutta tietenkin paremmallakin tavalla sitä voisi tehdä mikäli rahaa olisi

toivoisin myös että eduskunnan työjärjestykseen puututtaisiin niin että ministereillä kiireisen aikataulunsa ohessa olisi mahdollista olla paikalla jotta näin tärkeästä asiasta jota yli puoluerajojen pidetään tärkeänä voitaisiin keskustella ministerien läsnäollessa

alkujaanhan lasten yksinäisistä iltapäivistä puhuivat kovasti rouva eeva ahtisaari ja professori lea pulkkinen

esimerkiksi japanissa perinteisesti äidit ovat jääneet kotiin hoitamaan lapsia olipa äidin koulutus mikä tahansa ja yleensähän siellä on varsin korkeasti koulutettuja naisia

tähän on tosin tullut viime aikoina myös asennemuutos nuoret naiset eivät enää halua jäädä kotiin hoitamaan kotitaloutta ja lapsia vaan jättävät lastenhankinnan ja jäävät usein myös yksineläjiksi

se on suomessa tasa arvokysymys mutta myös usein käytännön pakko koska perhe ei välttämättä pärjää yhden vanhemman palkalla

koska kotona ei ole ketään hoitamassa ohjaamassa ja valvomassa lasta on varsin hyvä asia että koulut voivat järjestää harrastustoimintaa kouluilla

toisaalta opettajat saattavat olla toiminnasta varsin kiinnostuneita

opettajathan ovat usein hyvin laajasti kiinnostuneita eri asioista ja heidän yleissivistyksensä on ainakin mielestäni varsin kattava verrattuna hyvin moneen muuhun ammattikuntaan

näin rauhan aikana kyllä puolustusvoimilla ainakin huollon alueella on erittäin tarkat ympäristönormit joita noudatetaan

ajatellaanpa esimerkiksi nyt tämmöistä kuinka nyt sanoisi bajamaja käytäntöä ynnä muuta

käsidesien käyttöä ynnä muuta

kun harrastetaan yhdessä oppilaat oppivat tuntemaan toisia oppilaita opettajan tai kerhonohjaajan ja näin mahdolliset oppilaiden väliset jännitteet pystytään myönteisin keinoin purkamaan

aloitetaan tämmöisestä kyllä siellä myös asumiseen asuintiloihin ja kaikkiin muihinkin ympäristötekijöihin ainakin huollon puolella kiinnitetään huomiota ja uskon että myös muuallakin

kun kuuntelee kuntien kouluverkkosuunnitelmia jotka käytännössä yleensä tarkoittavat joko koulujen lakkauttamista tai sitten koulujen lakkauttamista ja yhden suuren uuden koulun rakentamista niin tämäkin keskustelu antaa kuitenkin mahdollisuuden tuottaa lisää harrastusmahdollisuuksia koululaisille kun kouluja yhdistetään ja uusia yksikköjä muodostetaan

olen nähnyt että joillekin lapsille kerhonvetäjä saattaa olla ainoa turvallinen aikuinen ja siksi kannatankin lämpimästi tätä aloitetta ja toivon sille myönteistä käsittelyä

se on nähty esimerkiksi terveydenhuollossa ja myös esimerkiksi kenttälääkinnässä on tällä hetkellä kansainvälisellä foorumilla tekeillä olen sitä tekemässä kenttälääkintää koskeva raportti jossa juuri haetaan yhteistyömahdollisuuksia sotilaslääkinnän ja siviililääkinnän eri järjestöjen välisessä yhteistyössä

ei sitä pelkästään olla tekemässä militääripuolta puolustuksellisia tai sotatarkoituksia varten vaan kyllä siellä myös haetaan ihan aidosti katastrofien ja kriisinhallintaan yhteistyömahdollisuuksia

arvoisa puhemies

hakolan tekemä lakialoite on hyvä ja sen saama runsas kannatus osoittaa tahtotilan olevan sen suuntainen että eduskunta haluaa että tämä muutos tehdään esityksen mukaisesti

pitemmittä puheitta voin todeta että ajoneuvon hankkiminen on ollut tähänkin saakka eräänlainen palkanlisä rauhanturvaajille aiemmin rauhanturvaajille nykyisinhän puhutaan kriisinhallinnasta

toivon että tämän esityksen sisältö ja sen henki toteutuvat

täytyy sanoa että tämä kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus sisältää sen verran tärkeitä asioita suomen kansalaisille että tämä on vakava asiakirja

totean jälleen kerran että lakialoite varmasti tarvitsee sille kuuluvan käsittelyn ja ohjeistuksen ja läpikäynnin mikä hallituksen esityksillekin tulee tulla jotta silloin se ainakin tulee eri tahojen puolesta kuulluksi

kun aikoinaan puhuimme sosiaaliturvan tilkkutäkkimäisyydestä ja sosiaaliturvan yksinkertaistamisesta se tapahtui juuri tämän kertomuksen kautta

haluan myös todeta tähän että me suomalaiset emme voi olla kriisinhallinnassa euroopan vapaamatkustajia joten meidän on oltava mukana kriisinhallinnassa jolloinka juuri tämä olisi erittäin hyvä palkanlisä niille henkilöille jotka käytän nyt sanaa uhrautuvat lähtemään sinne

varmaan osaltaan sekin vaikutti siihen että tänä päivänä on lähdetty purkamaan tätä sosiaaliturvan monimutkaista lainsäädäntöä yksinkertaistamaan sitä

mutta pitää tietenkin pitää huolta että se ei siitä huolimatta kun yksinkertaistetaan ja perataan epäkohtia aiheuteta uusia porsaanreikiä ihmisille eli että ei tule uusia väliinputoajia

pitäisi olla päivänselvää että jos otat niin et aja eikös niin

reumasäätiön sairaalan alasajo on niin suuri asia että sitä on syytä käydä tarkkaan läpi ja puida ne seikat mitkä johtivat siihen tilanteeseen

mutta on myös paljon muitakin ongelmia jotka liittyvät autoiluun ja joista on tänäkin syksynä puhuttu esimerkiksi se kuinka paljon ajetaan päin punaista ja kuinka vähän huomioidaan suojatiellä kulkijoita ja varsinkin aina koulujen alkaessa tähän asiaan kiinnitetään huomiota

akaan penttilä täällä jo aiemmin mainitsi kuin myös tämän sairaalan alasajosta aiheutuvat välilliset yhteiskunnalliset kustannukset niin kuin ed

kuinka pitkälle sitten tätä mahdollisuutta laajennetaan siviilipuolelle sprään siviilikriisinhallintaan ja muihin tehtäviin on tietenkin sitten myös harkittava

siitä selvityksestä täytyy sitten uskaltaa vetää johtopäätökset mitä voidaan oppia niin kuin sanotaan englanniksi lessons to learn

mutta täytyy myös muistaa että tämä nyt koskee sitten vain koulu ja päivähoitokuljetuksia ja varmasti nämä autoilijat tuntevat että heidät on otettu suurennuslasin alle ymmärtävät varmasti asian mutta saattavat myös tuntea jonkinlaisen kolauksen että he ovat jotenkin epäilyksen alla

meitä oli paljon jotka teimme parhaamme reumasäätiön sairaalan toiminnan ylläpitämiseksi tai jatkamiseksi tai ainakin lopettamisen hidastamiseksi mutta jäimme vähemmistöön

mielestäni kyllä se että täältä suomalaiset lähtevät ulkomaille hakemaan uutta näkökulmaa yhteiskuntaamme on sellainen panostus jo tiedonhankintaan ja lisä myös samaisen yhteiskunnan

harva nuori saa tänä päivänä kesätyöpaikkaa kesätyöpaikkojen määrät ovat huolestuttavasti vähentyneet ja varsinkin nuorten miesten työttömyys kasvaa

hakemaan uutta suomalaiselle yhteiskunnalle että tämä lain sisältö saisi toteutua esitetyssä muodossaan tarkistettuna niin että eri tahoja kuullaan jottei sinne jää mitään porsaanreikiä asia näin puhekielenomaisesti ilmaistuna

sanotaan näin että tämä hallituksen esitys on yksi esimerkki siitä kuinka kunnollinen ja tunnollinen valtaväestö kärsii muutaman ajattelemattoman henkilön käytöksestä

jo yhdessä vuodessa

ja oikeastaan lähden siitä kun täällä haastettiin siihen että mielestäni voisi tämän alkolukon asentaa heti suosiolla autoihin

päijät hämeessä olemme tietenkin etuoikeutetussa asemassa koska käsitykseni mukaan juuri meidän keskussairaalaamme päijät hämeen keskussairaalaan tuli hyvin monta reumaosaajaa

eikö työuraa voitaisi pidentää myös sieltä alkupäästä ja päästää ne jotka ovat jo tehneet pitkän työuran ja ehkä jo olisivat sen verran sairaita ansaitsemilleen eläkepäiville

se voitaisiin laittaa julki että jokainen pystyy toimimaan saman kaavan mukaan joka paikassa tai tavalla joka on yleisesti hyväksytty esimerkiksi ilmoitustaululle tai koulun nettisivulle

mutta jos lähdetään laventamaan keskustelua siihen mistä johtuu että jeppe juo niin täytyy muistaa että myös pitkäaikainen valvominen ei pelkästään ammattiautoilijoilla haittaa ajokykyä ja ylipäätään on todettu yksi tutkimus on todennut että maapallon pohjoispuoliskon ihmiset juovat enemmän

siitä huolimatta kesän aikana on tullut palautetta että vieläkään eivät kaikki reumapotilaat ole päässeet tarvitsemaansa hoitoon taikka ole saaneet tarvitsemaansa kuntoutusta

mielestäni näistäkin kipeistä asioista on pystyttävä puhumaan ja vetämään niistä sitten johtopäätöksiä koska olemme täällä ajamassa ihmisten asioita emmekä tietenkään omaa etuamme

eli tämä alkoholiongelma on hyvin laaja ongelma ja tämän hallituksen esityksen puitteissa emme varmasti saa sitä ratkaistuksi

toivon että seuraavassa toimintakertomuksessa niin kuin kollegat täällä aikaisemmin jo peräänkuuluttivat tutkitaan reumasäätiön sairaalan alasajoon johtaneet seikat tarkkaan

eli on hyvä asia että näin nuoria ja lapsia suojellaan alkoholin vaikutuksen alaisena ajavien mahdollisilta onnettomuuksilta mutta kuitenkin vielä jäävät kaikki muut autoilijat ulkopuolelle ja siihen pitäisi olla rohkeutta puuttua

kuisma otti esiin nämä toistuvasti alkoholin vaikutuksen alaisena ajavat henkilöt että heille tulisi antaa rangaistus

mutta ensisijaisesti kyllä olen sen inhimillisemmän linjan kannalla että saisimme ihmisiä opetettua ja kasvatettua kodeissa ja kaikin keinoin yhteiskunnassa että löydettäisiin se syy miksi jeppe juo ja voitaisiin välttää sitä ylenpalttista alkoholin nauttimista ja nautittaisiin vaan kohtuudella ja terveydeksi

hyvin monet heistä ovat jääneet eivät tietenkään kaikki koukkuun ja toivovat tietenkin että näitten pikavippien hankkiminen olisi vaikeampaa ja siihenhän on pyritty

itse toivoisin kuitenkin että talousohjausta yhteiskunnassa annettaisiin enemmän ja se kuuluu tietenkin ensisijaisesti perheille kodeille opettaa sitä mutta kyllä ihan yhtä lailla kouluissa ja oppilaitoksissa oppitunneilla voidaan opettaa ihan yksinkertaista prosenttilaskua ja koron laskua ja sitä kuinka asioita hoidetaan

haluan myös todistaa että nimeni löytyy allekirjoittajien joukosta

pulliainen toi pitkän kokemuksen näkökulman lainsäädäntötyöhön kyllä lainsäädännön tulee seurata aikaansa ja tämä lakialoite juuri seuraa aikaa ja osoittaa muutosta

laakso vei sanat suustani ajattelin juuri käyttää tätä sanaa motivaatiokenttä

sehän on juuri näin että siellä rauhanturvaajat kuljeskelivat koti ikävissään katsomassa autoa ja hakivat sieltä sitten sitä lohdutusta ja motivaatiota

mutta kyllä jos perusteluna on se että auton näkeminen on se motivaatio ja helpotuksen tuoja silloin kyllä niiden tahojen jotka tätä meille syöttävät arvot ovat väärät

nyt olisi hyvä siirtyä sitten salin ulkopuolelle ellei ole kiinnostusta tätä arvoisa puhemies

edustaja ilmi onko hyvää naispuhemies mielestäni on

kun olen puhunut tästä aloitteesta niin kukaan ei ole jäänyt kylmäksi ja melkein jokainen on joko itse kokenut koulukiusaamista tai tietää jonkun läheisen joka on joutunut kiusaamisen kohteeksi